miten näette poikkihallinnollisen yhteistyön esimerkiksi sosiaali ja terveysministeriön ja muiden eri toimijoiden kanssa tässä tulevaisuuden turvallisuuskuvan rakentamisessa ettemme vain näe tätä asiaa ikään kuin poliisin auton ikkunan kautta

arvoisa herra puhemies

kysyn urheiluministeriltä

lahden kaupunki veronmaksajien rahalla ylläpitää näitä kilpailupuitteita vuodesta toiseen ja samaan aikaan erilaiset haut kansainvälisistä tapahtumista ovat vuosi vuodelta yhä kalliimpia ja vaativampia prosesseja

siitä huolimatta meillä suomessa on useita paikkakuntia jotka kilpailevat valtion rahasta kansainväliset mitat täyttävistä stadioneista ja vastaavista

olen ministerin kanssa täysin samaa mieltä siitä että suomalaisille kunnille ei pidä asettaa uusia tehtäviä ennen kuin meillä on selkeä kuva siitä että suomalaiset kunnat yhdessä valtion kanssa selviävät taloudellisesti näistä tehtävistä

pitäisikö suomessa luoda talviurheilulle selkeämpi strategia niin että meillä pienessä maassa olisi yksi maailman mittakaavat täyttävä urheilukeskus eikä monta pientä

vaikka niin sanottu historiallinen kuntauudistus jäi historiallisen pieneksi etenee uudistuksen toinen osa sote uudistus kumminkin varsin joutuisasti

sote uudistuksen tässä vaiheessa useat alueet kunnat myös alue ja kunta josta itse tulen ovat kovin huolissaan siitä että kannustavuus tässä valtionosuusjärjestelmässä ja kustannusten jaon osalta ei tule toteutumaan ihan siinä hengessä kuin lähtökohdallisesti olemme kunnissa odottaneet että valtio palkitsisi niitä kuntia jotka nyt jo hoitavat tehtävänsä tehokkaasti ja kustannustietoisesti

tulisiko jatkossa vielä ponnekkaammin rakentaa mallit niin että ne suosisivat kuntia ja alueita jotka hoitavat palvelunsa kustannustehokkaasti

arvoisa herra puhemies

täällä opposition edustaja edustaja savola mainitsi jakaneensa poliisimiehien kanssa harmitustaan siitä että poliisin määrärahat ovat niukat ja kentälle ei riitä riittävästi poliiseja

näin ollen kannatan lämpimästi sisäministerin ehdotusta pitemmän aikavälin tarkastelusta sisäisen turvallisuuden resurssien varmistamiseksi myös tuleville vuosille

arvoisa herra puhemies

on kyllä todella valitettavaa että keskustan edustaja anttila suhtautuu tähän hyvään pyrkimykseen vahvistaa suomalaisia kuntia turvata kuntalaisille tärkeät kuntapalvelut tulevaisuudessa ikään kuin hieman vähätellen

sen lisäksi ovat tulleet nämä talouden taantumat jotka ovat entisestään vaikeuttaneet niin kuntien kuin valtion rahoitusasemaa

onko seuraavan hallituksen aikana oppositiolla varaa vähätellä niitä toimia joita maan hallitus tulee tekemään kuntalaisten palveluiden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi

puolustusmäärärahojen korotus on edessä se on ihan selvä asia

tällä hetkellä ajetaan puolustusvoimat laivaa kyllä vähän liian matalalla ja karit ovat siltäkin osilta pohjaa koskettamassa

samassa yhteydessä mielenkiinnosta kysyn myös uuden puolustusministerin mielipidettä näistä nato kortin väläyttelyistä

on esitetty varmaankin enemmänkin tuolta opposition suunnalta huolta siitä että jos puolustusmäärärahojen taso jää näin matalalle tasolle niin se silottaa tietä kohti natoa

kysyn arvoisalta ministeriltä

millä tavalla te näette miten maanpuolustustahtoa voidaan kehittää kasvattaa ja antaa siihen semmoisen sopivan lisäboostin aikana jolloin varsinainen varuskunta ja sen ympärillä olevat toiminnot ovat lakkautusuhan alla

arvoisa herra puhemies

arvostamalleni edustaja kalliorinteelle sanon että ei tämä pieni pohjoinen viiden miljoonan kansa harrasta nyt eikä tulevaisuudessakaan asevarustelua vaan pitää kiinni suvereniteetistään ja yleisestä asevelvollisuudesta näin toivon

se ei ole pelkästään järkevää puolustuspolitiikkaa se on myös järkevää talouspolitiikkaa koska niin kuin hyvin jo tiedämme palkka armeija on huomattavasti kalliimpi keino pitää kiinni näistä isänmaan asioista kuin nykyinen asevelvollisuus joka on yleinen ja osaltaan valikoiva

myös uusien liikennehankkeiden priorisoinnissa riittää paljonkin pohdittavaa

nykyiset uudet väylähankkeet keskittyvät pitkälti liikenteen välityskyvyn lisäämiseen ja tälle on toki hyvät perusteet ja hyvät pohjat mutta muitakin perusteluita toki löytyy

siksi tuon esiin yhden aluettamme yhdistävän liikennehankkeen joka vuodesta toiseen on jäänyt vaille kaipaamaamme rakentamispäätöstä

se käsittää yhden suomen merkittävimmistä pohjavesivarannoista joka toimii myös pääkaupunkiseudun yli miljoonan asukkaan vesivarantona mahdollisessa poikkeustilanteessa

olen hyvin tietoinen maassa muuallakin toivottujen liikennehankkeiden määrästä ja tähän huonosti sopivasta rahoituksesta ja sen vähyydestä

toivon että jatkossa liikennehankkeiden ympäristövaikutusten arviointi ja erityisesti pohjavesien suojelu näkyvät liikennehankkeiden rahoituksesta päätettäessä nykyistä vaikuttavammin

en tiedä oliko tämä nykyisen hallituksen tavoite mutta tältä kuva voi toteutuessaan näyttää

mutta haluan muistuttaa myös siitä että vaikka täällä hyvin mielellään lähdetään varsinkin hallituksen puolelta ikään kuin kehumaan esityksiä ja opposition puolelta esittämään kritiikkiä niin totuus on myös se että kuntatalous on edelleenkin alijäämäinen ja tulee sitä olemaan

arvoisa rouva puhemies

tämä välikysymyskeskustelun sisältö olisi voitu käydä mikäli pääministeri olisi antanut asiasta ilmoituksen

kun tätä ei tullut on keskustelu käyty asiasta vasemmistoliiton ja vihreiden tekemän välikysymyskeskustelun kautta

hyvää käydyssä keskustelussa on se että eduskunnan lainvalmisteluun aiotaan jatkossa kiinnittää paremmin huomiota

kannatan edustaja räsäsen tekemää epäluottamuslausetta